hallitusohjelman visio suomi on maailman turvallisin maa asua yrittää ja tehdä työtä on vähintäänkin riittävän kunnianhimoinen

omaishoitajat tekevät raskasta ja arvokasta työtä ja tarvitsevat tukea viranomaisilta järjestöiltä työpaikoilta ja läheisiltään

onneksi nyt ei leikata vapaasta sivistystyöstä vaan ollaan nyt osattu tunnistaa myös sen tarve jatkossa ei myöskään liikunnasta ja kulttuurista ne jätetään rauhaan

sekä työnantajat että työntekijät hyötyvät siitä että työelämän tasa arvo lisääntyy ja myös siitä että työn ja perheen yhteensovittamista tuetaan

siinä tarkastelua on tehty sisäministeriön virkamiesten näkökulmasta ja siellä erityisesti poliisin osuus on noussut keskiöön hyvin korostuneesti syystäkin

vielä lopuksi

omaishoito on inhimillinen ja myöskin yhteiskunnalle kaikista edullisin tapa järjestää vanhusten hoito ja siksi pidin tärkeänä myöskin osaltani nämä asiat nostaa esiin

tasa arvokeskustelun tai tasa arvotyön tarkoitus ja päämäärä ei ole missään nimessä samanlaistaa miehiä ja naisia keskenään

tieto ja teknologia muuttuvat jatkuvasti

todellista tasa arvoa on se että naiset naisina ja miehet miehinä olisivat yhdenvertaisia omine ainutlaatuisine ominaisuuksineen niin työelämässä kuin muuallakin elämän alueilla

siksi kaikessa koulutuksessa on painotettava entistä enemmän tiedon soveltamiskykyä sekä oppimis ja omaksumistaitoja

strategian valmisteluun osallistuvat sisäisen turvallisuuden kannalta keskeiset asiantuntijat strategian painopistealueiden pohjalta hallinnon eri sektoreilta maakunnista kunnista järjestöistä ja elinkeinoelämästä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä arvioidaan taksinkuljettajien ammattipätevyyden nykytilaa siten että monet ammattiajoluvan hakijoista ovat saaneet vapaaehtoista koulutusta mutta sen sisältö ja kesto vaihtelevat eri puolilla maata

tämä raha on ollut toimiva ja tehokas elinkeinotoiminnan ja osaamisen kehittämisen väline

hallitushan tavoittelee ohjelmassaan alueiden kehityspotentiaalin ja myös kilpailukyvyn kasvua mutta itse asiassa tätä kehittämisrahaa leikkaamalla katkaisee siivet juuri tältä tavoitteelta

keskustan esittämä parlamentaarinen neuvottelukunta täydentäisi vielä sitä tosiasiaa että sisäinen turvallisuus on nostettu nyt todellakin arvoonsa

niinpä lupaviranomaiset ja kuljetusten tilaajat ovat toivoneet koulutusvaatimuksen asettamista ja koulutukseen enemmän muun muassa koulukuljetuksiin liittyvää sisältöä

hallituksen tavoitteenahan ihan oikein on että tämän kauden lopulla koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt ja että koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut

jo pienelläkin tuella on voitu kuitenkin saada aikaan suuren mittaluokan asioita joissa kunnat ja muut alueelliset toimijat ovat olleet hyvin aktiivisesti mukana

edellisen hallituksen nuorisotakuu oli erinomaisen hyvä ajatus ja tavoite ja mallilla saatiin alueellisesti ehkä hetkellisesti hyviäkin tuloksia

tällä hetkellä vain harva kunta vaatii koululaiskuljetuksissaan alkolukkoa vaikka sitä suosittava asetus tuli voimaan jo lähes kolme vuotta sitten

ministeri häkämies hallitusohjelmassa aluekehitys on yksi painopistealue miten nämä kaksi ristiriitaista asiaa miten kommentoitte tätä

nyt siis pitäisi yrittää jotakin uutta vähemmällä rahalla edelleenkin ja oppisopimuskoulutusta ja sen kehittämistä ollaan jo tarjottu lääkkeeksi pidemmän aikaa

evästäisinkin tätä asiaa valiokuntakierroksille eli mietittäisiin tätä koululaisten turvallisuuteen oleellisesti liittyvää asiaa ammattikuskien koulutuspakettiin sisällytettäväksi

näitten alenevien resurssien aikana vaarana on näivettyminen ja toimintojen priorisoiminen niin että panokset ovat poissa esimerkiksi ennalta ehkäisevästä työstä maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden viranomaispalveluista ja normaalista raja ja muusta valvonnasta

olen kuitenkin itse viehtynyt tuossa saksan mallissa siihen että nuori tekee sopimuksen ensin yrityksen ja vasta sitten oppilaitoksen kanssa ja tämä määrä ja toteuttamistapa pystyttäisiin muokkaamaan myös alakohtaisiin tarpeisiin

nyt ei enää opetusministeri ole paikalla mutta olisin häneltä halunnut kuulla minkälaisia panostuksia ja toivottavasti panostuksia tämänsuuntaiseen toimintaan vai

turvapaikanhakijoiden tulva on otettu hallintaan lopulta hyvin kotouttamisen tehostamisen suuntaviivat on lyöty lukkoon

käynnissä on uudistuksia esimerkiksi tiedustelulainsäädäntö rajavartiolaitoksen toimivaltuudet vastata hybridiuhkiin on käynnissä myöskin pelastustoimen uudistus

tämä strategiatyö ja sen uudet työstämistavat olisivat niitä joita olisin suonut myöskin opposition kannattavan täällä elikkä tämä parlamentaarisen neuvottelukunnan perustaminen tähän yhteyteen

tämä hyvä sisäinen turvallisuus edellyttää viranomaisten jatkuvaa ja saumatonta yhteistyötä ja myöskin kansalaisjärjestöjen ja ihmisten itsensä osallistumista

turvallisuutta ei voi ulkoistaa vaan se on seurausta siitä miten yhteiskunta ja sen jäsenet toimivat ja millä tavalla turvallisuus otetaan huomioon ihan jokapäiväisessä arjessa

yhtä hyvin voidaan lääkelaitoksesta alueellistamiskeskustelua jo laajentaakin

arvoisa puhemies

alueellistaminen on toki paljon muutakin kuin pelkkä lääkelaitoksen siirtäminen

meille keskustalaisille alueellistamisen perusteet ovat itsestäänselvät ja ainakin tähän asti luulin että koko hallitukselle on koko suomi halutaan pitää elinvoimaisena ja jokaisella alueella on oltava mahdollisuus osoittaa osaamisensa ja vahvuutensa olemalla keskus myös julkishallinnon viraston muodossa

vaikea talous ja työllisyystilanne ei ole tätä helpottamassa ja siksi on tärkeää että ihmiset eivät menettäisi luottamustaan yhteiskunnan toimivuuteen eivätkä myöskään poliittiseen päätöksentekoon

tämän lisäksi alueellistaminen on perusteltua pääkaupunkiseudun asuntopulan ja keskittymisen aiheuttamien ylikorkeiden kustannusten vuoksi

yksinkertaisesti on vaan niin että maakunnissa monet kustannukset ovat matalammat ja työvoimaa myös helpommin saatavilla ja nämä parantavat tuottavuutta ja tekevät alueellistamisesta entistä perustellumman hankkeen

muualla käytävät sodat kuivuus nälänhätä ja hallitsematon väestönkasvu koituvat vakavaksi uhaksi pakolaiskriisien muodossa myös sisäiselle turvallisuudellemme

mustasta keskustelu koskee hallituksen politiikka on vastata yheksän keskeisimpiä freskoa sitten toisinpäin

maailmassa on yhä enemmän kriisejä joissa ei ole suoranaisesti mukana kansallisvaltioita vaan erilaisia radikalisoituneita ryhmittymiä

yhteiskunnalla pitää olla valmiudet vastata myös näihin uudenlaisiin haasteisiin joissa turvallisuuspolitiikan uhkakuvat ovat muuttuneet

arvoisa puhemies

pääosin esitys on hyvä siellä on myönteisiäkin asioita mutta se sisältää myös useita kyseenalaisia kohtia

sen pitää keskeisesti toteuttaa tietysti perustuslain henkeä sekä kokonaisvaltaisesti sitä ideologiaa joka pitkäjänteisesti on suomessa vallinnut kunnasta merkittävänä osana julkista sektoria ja valtiokunta suhdetta

arvoisa puhemies

pulliaisen puheenvuoro oli todella selventävä ja avasi niitä historian näkymiä miten tähän on tultu

debatissakin tuli esiin vaihtoehto siitä että päähuomio alijäämästä tulisi kiinnittää vuosikatteeseen ja se todellakin on harkittava vaihtoehto

arvoisa herra puhemies

hallituksen elvytystoimista parhaimpia ja vaikuttavimpia ovat investointien aikaistaminen

joka tapauksessa toimiva puhelinyhteys on perusoikeus jonka todella pitäisi toteutua myös maaseudulla ihan riippumatta luonnonolosuhteista

ja ihmettelenkin suuresti että kun noitakiinteitä linjoja on purettu ei ole jo etukäteen varauduttu siihen että kännykät toimivat oli tilanne mikä hyvänsä

kuinka valtio voi lakia säätämällä kuristaa otettaan kuntien alijäämistä ja niiden kattamisesta kun samaan aikaan ollaan leikattu ennätysmäisesti valtionosuuksia ja lisätty kuntien itse rahoitettavaksi tehtäviä ja velvoitteita ja poistettu vielä harkinnanvaraiset valtionosuudet

energian kokonaispaketin niin uusiutuvan kuin myöskin ydinenergiapaketin työllistävä vaikutus on kiistaton ja ydinenergian työllistävät vaikutukset ovat selviä myös rakennusvaiheen jälkeen muun muassa metsä ja metalliteollisuuden toiminnan turvaamisen kautta

arvoisa herra puhemies

maaseudulla niin maatilayrittäjät kuin muutkin yrittäjät ovat jo tottuneet turvautumaan aggregaatteihin joko ihan omiin tilakohtaisiin talokohtaisiin tai sitten yhteisiin

useiden juuri perustienpitoon osoitettujen lisätalousarvioesitysten määrästäkin päätellen maamme tieverkosto kaipaa kipeästi lisätukea etenkin kasvukeskusten laitamille haja asutusalueille alemman tieverkon hoitoon

katsonkin että alijäämien kattamisvelvollisuuden kytkös pakkoliitoksiin on purettava joka tapauksessa vahvat kunnat kun syntyvät siitä että niiden tehtävät ja rahoitus ovat tasapainossa

kysyn kuitenkin ministeri pekkariselta

miten voimme varmistaa sen että mahdollisimman moni suomalainen työllistyisi myös silloin rakennusvaiheessa ja millä muilla tavoin ydinvoiman kotimaisuusastetta voidaan kokonaisuudessaan nostaa

esimerkiksi savo karjalan tiepiiri on jo vuosien ajan joutunut siirtämään turvallisuudenkin kannalta tärkeitä määrärahatarpeiltaan kuitenkin suhteellisen pieniä hankkeita suurempien kärkihankkeiden tieltä

kalmarikin tuossa sanoi olisiko tällainen yhteisaggregaatti joka tukisi näitä tukiasemia mahdollinen ja onko niihin saatavissa mahdollisesti yhteiskunnan tukea

lisäksi hallintovaliokunnassa nousi esille hyvin tärkeä näkökulma ydinvoimapaikkakuntien turvallisuus ja pelastustoimen resurssien riittävyyden suhteen

kauppojen aukiolon laajentamisen piti lisätä vapautta kauppojen aukioloon palvella kuluttajia entistä paremmin ja lisätä työllisyyttä

asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi että poliisilla tulee olla koulutetut toimintaryhmät jo rakennusaikana ja myös varsinaisen käytön aikana

yksi tällainen esimerkki on keiteleellä sijaitseva vuonamonsalmen silta jonka yli kulkee päivittäin useita koululaisia suurien rekkojen seassa jotka käyttävät samaista siltaa elinkeinoelämän tarpeisiin

pitäisi olla jotta sitä kautta edes yhteiskunta tulisi mukaan siihen että ihmisten perusoikeus maaseudulla toteutuisi

uskon että useimmissa kunnissa tämä on jo aivan vakiintunut käytäntö pitemmän ajan strategista suunnittelua toki tehdään

tässä laissa hyvin yksityiskohtaisesti määritellään miten se tulisi jatkossa tehdä ja se aiheuttaa näin lisää sääntelyä ja myöskin joustavuutta ja myös muuttaa kunnan omia toimintamalleja

parhaimmillaanhan strategia voisi entistä paremmin edistää ja tukea toimintaa mutta tällainen liian yksityiskohtainen sääntely on asia mitä minun mielestäni tulisi välttää

yrittäjistä melkein joka kolmas kertoo että ei ehdi pitää yhtäkään vapaapäivää viikossa ja reilusti yli kolmannes arvioi oman jaksamisensa heikentyneen

yhä useammassa kunnassa opettajia lomautetaan ryhmäkokoja kasvatetaan ja kouluverkostoa tarkastellaan kriittisesti huolimatta siitä että oppilasmäärät ennusteiden mukaan ovat kasvamassa

lakiin sisällytettiin aikoinaan pykälä siitä että kauppakeskukset eivät voi velvoittaa pienyrittäjiä sunnuntaiaukioloon

opetusministeriön osalta lisätalousarvio ohjaa kiitettävästi lisäresursseja yliopistotasolle sen uudistuksen myötä mutta nyt tarvitaan toimia myöskin perusopetuksen tasolla

sen sijaan kaikenlaiset vallattomat rahattomat alueelliset neuvottelukunnat kaunis ajatus sinänsä mutta mikä on niitten todellinen arvo ja vaikutusvalta kun budjettivaltaa ei ole

laadukkaan perusopetuksen turvaaminen ja inhimilliset ryhmäkoot ja myöskin riittävä määrä aikuisten läsnäoloa ovat parasta ennaltaehkäisyä

vain riittävien resurssien avulla kunnat voivat vastata perusopetuksen tarpeisiin sekä reagoida esimerkiksi oppilaan pahoinvointiin ennen kuin lapsi tai nuori on vaarassa syrjäytyä

pahin skenaario on se että niistä ennen pitkää tulisi vain keskustelukerhoja jotka turhautuisivat siihen omaan kykenemättömyyteensä tosiasiallisesti vaikuttaa asioihin

nuorisotyöttömyyden luvut ovat nousseet myös meistä itsestämme riippumattomista syistä

toki laajentuneella aukiololla on kiistatta paikkansa esimerkiksi matkailun tukena ja elävöittäjänä mutta asia on toki paljon monitahoisempi

kuntaliitosten myötä päätösvalta on eittämättä keskittynyt eikä sitä jaeta takaisin ruohonjuuritasolle pelkillä keskustelufoorumeilla

sisäinen turvallisuus pitää sisällään tosi laajan kirjon eri tekijöitä aina tästä poliisien riittävyydestä nuorten syrjäytymiskehitykseen saakka

tältä osin tämä lakiesitys jäi minun mielestäni aika kunnianhimottomaksi ja ei ota riittävällä tavalla huomioon sitä että kuntademokratia on karannut kauemmas asukkaista eli heistä keitä nuo päätökset sitten koskevat

itse asiassa tämä nuorten pahoinvointi on nostettu sisäisen turvallisuuden ohjelmassa suurimmaksi vaikuttavaksi riskitekijäksi sisäisen turvallisuuden osalta

tuossa mietinnön esittelyssäkin kovasti korostettiin tätä kuntatalouden ohjausjärjestelmää ja kysyisinkin ministeriltä milloin hallitus on aikeissa ottaa käyttöön tämän kuntatalouden uuden ohjausjärjestelmän ja myöskin sen tasapainosäännön jolla kunnalle ei todellakaan tulisi sitten uusia velvoitteita jollei siihen tulisi aivan täyttä korvausta myöskin valtion täyttä rahoitusta

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri mitä toimia sisäministeriö aikoo tehdä sen eteen että nimenomaan sisäisen yleisen turvallisuuden näkökulmasta nuorten hyvinvointi paranisi ja onko väylä sosiaali ja terveysministeriöön avattu tämä näkökulma silmällä pitäen

kuntaliitossakin tehtyjen kuntalaistutkimusten mukaan kuntalaisten samaistumisella omaan kuntaansa on selvä yhteys muun muassa äänestysaktiivisuuteen

monessa kunnassa on huolestuttava tilanne aikuissosiaalityössä jossa näihin aktivoiviin toimiin yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa ei jää resursseja lisääntyvien korjaavien toimenpiteiden vuoksi

noista tavoitteista ja ajoista tuntuu olevan pitkä aika ja poukkoilevien vaiheiden jälkeen on todettava että tämä hallituksen esitys ei ole kyennyt muuttumaan ja reagoimaan uusiin vaihtuneisiin erilaisiin tilanteisiin

arvoisa puhemies

näyttää tosiaan siltä että tämä vaalikausi vain syventää muuten kuntien ahdinkoa ja kestävyysvajetta eikä tätä omaa rakennepakettia kuitenkaan tulisi tällä tavalla vesittää

mielestäni tämä valmistelu on ollut hajanainen ja aika suljettu ja valmistelun suurin ongelma on ollut juuri siinä että parlamentaarisella seurantaryhmällä oli hyvin pieni rooli

arvoisa puhemies

kun on kyse rahasta niin me olemme tietysti herkkien asioiden äärellä mutta kyllä nyt on otettava huomioon myös ne palveluihin tehtävät panostukset mitä nyt ihan oikeastikin tehdään

ja suorastaan liikuttavaa on se että demarit vastustavat tupakka askin hinnan nostoa koska pienituloisimmissa perheissä poltetaan eniten

lisäksi tuon lakiluonnoksen valmistelua on ohjannut aika vahvasti voimassa oleva hallitusohjelma eivät pidemmän aikavälin ajatukset